sekä toimintojen että itse tämän käytännön toiminnan pitää olla eriytettyä niin että samat ihmiset eivät tee sekä huoltotoimenpiteitä että myös katsastustoimia ajoneuvolle

me toimimme tarkoitushakuisesti sen vuoksi että meidän tavoitteenamme on puolustaa suomen kansaa suomalaisten kansalaisten verotuloja veroeuroja rahakukkaroa eikä sulkea silmiä siltä todellisuudelta mitä tässä oikein on tapahtumassa kun turvataan eurooppalaisten pankkien ja myös euroopan ulkopuolisten pankkien varsin leväperäistä toimintaa

sosiaalisten yritysten osalta lainsäädäntöä arvostellaan hankalaksi ja useat isotkaan toimijat eivät ole hankkineet itselleen sosiaalisen yrityksen statusta

se on edelleen se kysymys perusoikeuksista ja kysymys siitä mitä nyt kahdessa eri lainkohdassa määritelty viranomaisten toisessa ilmoitusoikeus ja toisessa muutettuna ilmoitusvelvollisuus merkitsevät jatkossa ja millä tavalla se vaikuttaa toimintaan ja kansalaisten käyttäytymiseen

itse olen miettinyt että aika tavalla suomalaisessa lääkesysteemissä lääkealan yritykset ovat amerikkalaisia

meidän on mietittävä näiden päivien aikana sitä muutetaanko maailmaa huutamalla väärin sammutettu riittämätön vai tekemällä yhteistyöllä ja yhdessä mukaan heittäytyen hyvää työtä suomen tulevaisuuden eteen

kuitenkin esimerkiksi korttelikodit erilaiset työttömien yhdistykset toimivat ja tukevat omalla toiminnallaan esimerkiksi vähävaraisten vanhusten kotona asumista

on huomattava myös se että katsastaja ei voi edelleenkään katsastaa omia tai lähipiirinsä ajoneuvoja taikka ajoneuvoja joiden huoltamiseen tai korjaamiseen hän on yrityksessä osallistunut millään tavoin

miten voi olla mahdollista että nyt ministeriössä katsotaan että vähävaraisten kansalaisten tukeminen ja vaikeasti työllistettävien kansalaisten työllistäminen on kilpailulle alistettavaa toimintaa

se on kummallista että aina ne tappiot sosialisoidaan kansan maksettavaksi mutta sitä vastuuta eivät sitten todellakaan ole kantamassa ne jotka ovat pistäneet rahoja omaan taskuun

siitä voi ruveta sitten miettimään kuinka iso siivu on suomalaista lääkehuoltoa ja millä tavalla se vaikuttaa sitten asioihin

selonteon yh teydessä käynnissä olleet kokeilut ovat osoittaneet että alueilta kunnilta suunnittelijoilta löytyy kykyä ja tahtoa vastata tähän haasteeseen

se mikä henkilökohtaisesti on monesti huolettanut on se että meillä toimivassa lääkepolitiikassa pitäisi huolehtia myös siitä että uusilla ja aidosti innovatiivisilla lääkkeillä on mahdollisuus päästä markkinoillemme ja korvausjärjestelmämme piiriin

toki siitä kertyy sitten se miljoonamäärä mikä katsotaan tarvittavan myös siihen edustajien kysymän valvontakoneiston ylläpitämiseen ja huolehtimiseen siitä että joukkuetta on riittävästi koko maassa kiertämässä

uskon että myös eduskunnalta löytyy tahtoa siirtyä uuteen aikaan ja tulevaisuuden tekoihin joilla rakennetaan myös kauan kaivattua työtä uutta työtä suomeen

esimerkiksi alkoholismin hoitoon erikoistuneitten ihmisten piiristä tulee viestiä että meillä ei saada parhaita mahdollisia lääkkeitä käyttöön alkoholismin hoitoon ihan meidän järjestelmämme vuoksi että ikään kuin tutkimukset muualla eivät riitä suomessa täytyy tutkia ensin ja ottaa sitten lääkkeet käyttöön

ja ihan viimeiseksi lopuksi vaikka puhemies kalauttaa varmaan todennäköisesti nuijalla takaraivoon sanoisin vielä sen että kun väitettiin että pohjoinen suomi ei ole saanut yhtään mitään sanon näin että joku roti pitää olla kerjätessäkin

itse sanoisin näistä päätösehdotuksen kolmesta lausumaehdotuksesta seuraavat kommentit

ensimmäisessä lausumassa eduskunta edellyttää että katsastustoiminnan valvonta ja valvonnan resurssit järjestetään jatkossa mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti lain säädösten noudattamisen varmistamiseksi ja hallituksen esityksessä valvontaan on erityisesti kiinnitetty huomiota ihan alusta alkaen

toki ymmärrän sen että eduskunnassa oli ilmapiiri jonka perusteella tämän lainsäädännön eteenpäinviennillä oli ilmeinen kiire koska se on täällä jo aikaa liikkunut ja toimenpiteiden kohteena ollut mutta siitä huolimatta en pääse yli enkä ympäri siitä todellisuudesta että esitys synnyttää mittavan lähestulkoon joka viidettä suomalaista koskevan ja poliisin tietoon tulevan mielenterveys ja päihderekisterin

varmaan tarvitaan keskustelua tästäkin että jos asiantuntijat ovat sitä mieltä että olisi mahdollisuus saada oikeita tuloksia myös alkoholismin hoidossa niin miksi meillä niitä lääkkeitä ei uskalleta ottaa käyttöön kun ne muualla maailmalla pelaavat ihan täysillä

vaatimukset kyllä kaikkinensa osoittavat sen että niiden vaikutusta tullaan seuraamaan trafin puolesta hyvin vahvasti ja tarvittaessa valvontaa sekä toimipaikkojen ohjeistusta myös tehostetaan niin että pidetään tämä kyllä hyvin tiiviisti sekä trafin että ministeriön valvovan silmän alla

syystäkin kansa kysyy miksi me teemme evvk politiikkaa elikkä politiikkaa jossa meitä ei voisi vähempää kiinnostaa mitä kansa asioista ajattelee

arvoisa herra puhemies

sen vuoksi tämä politiikka on tullut tiensä päähän ja olemme murroksen edessä

omassa maalaisessa pököpäässäni olen tässä miettinyt kannattaako tässäkään asiassa riippua siinä sukupuolessa ja koska köyhän ainut huvitus on vilkas mielikuvitus niin olen koettanut keksiä tähän vaihtoehdon ed

ja jos katsotaan sitä tilannetta mikä varsinkin pohjois suomessa tällä hetkellä on vallitsevana aika suurella joukolla niin nuoria kuin vanhempiakin miehiä ja naisia on erilaisia mielenterveyden ongelmia ja varsinkin näin syksyisin kaamosmasennusta

erityisen tärkeää on seurata ja arvioida katsastustoiminnan puolueettomuuden riippumattomuuden ja muun asianmukaisuuden turvaamiseen liittyvien säännösten noudattamista ja vaikutusta markkinoiden sekä alueellisen palveluntarjonnan ja hintojen kehittymistä sekä raskaan liikenteen katsastusverkon riittävyyttä ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin sääntelyn tarkistamiseksi

erittäin mielelläni vastaan hallituksen penkkavastaavana näihin tärkeisiin kysymyksiin

zyskowiczillekin että kun ongelma ei olekaan sitten enää muu kuin se että mainostamisessa on mielikuvitus vaan rajana

edustaja torniainen nosti esille kysymyksen millaisilla pelisäännöillä toimitaan niin että saadaan nämä toimijat tekemään niin kuin tässä lakiesityksessä on ajateltu

ei enää naista eikä miestä mainita siinä mainoksessa vaan ilmoitetaan sillä lailla että tule otteluun perheesi kanssa niin puoliso pääsee puolella hintaa

lupaprosessien ehtoihin tehdään toimenpiteitä niin että sähköyhtiöt ja teleyritykset aidosti joutuvat sovittamaan paremmin yhteen reittisuunnitelmat kustannusten säästämiseksi

kuka sen tietää onko se puoliso nainen elikkä mies

sain erittäin asiallisen kirjeen myös oululaiselta lääkäriltä hanna metsolalta ja haluan tuoda tiettäväksi hänen ajatuksiaan potilaan sama arvoisuudesta käytännön mahdottomuudesta ja lääkärin velvollisuudesta lain edessä

virasto antaa meille liikenne ja viestintäministeriölle vuosittain selvityksen seurannan tuloksista ja tarvittaessa näiden tulosten pohjalta trafin seurantaa vahvistetaan ja ryhdytään myös lisäsäädöstoimiin jos nähdään että niihin selvät tarpeet on olemassa

tämä laki edistää suunnattomasti suomalaista mielikuvitusta ja siinä mielessä tämä on kyllä ihan kohtuullisen onnistunut

tähän astihan on ollut tämä isomman oikeudella edelle mutta jatkossa pitää huomioida se että sinne voi olla tulossa muitakin toimijoita ja se kokonaisuus pitää katsoa yhtenäisesti

tämä menee laajakaistana tietysti ministeri kiurun tontille mutta toivotaan että krista ei lyö käsilaukulla sitten kun täällä vastasin tähän kuitu ja kaapelikysymykseen

myös potilaat ovat yksilöitä

kiertävän katsastajan kysymys on nostettu esille ja kuten nyt ymmärsin tästä liikenne ja viestintävaliokunnan lausunnosta niin ajatuksena on se että näiden jatkoselvitysten ja muiden tarkastelujen yhteydessä käytäisiin läpi tämäkin kysymys ja en näe siinä ongelmaa

osalle lääkärikuntaa aseisiin suhtautuminen on luonnollista esimerkiksi oman metsästysharrastuksen tai sukutiedon perheen perinnän kautta

meillä on ollut se perusajatus että hyvin koordinoitu yhteistyö ja pannaan toimijat miettimään yhdessä mitä sinne teiden penkkaan ollaan asentamassa

esimerkiksi itse en henkilökohtaisesti ole koskaan ollut aseiden kanssa tekemisissä enkä tiedä lainkaan miten vastuuntuntoinen ihminen aseiden kanssa käyttäytyy

jos nähdään näitten muutosten jälkeen ja niistä hiukan kuluvan ajan jälkeen että se on järkevää niin täytyy katsoa asiaa sitten uudesta näkövinkkelistä

toki on muistettava se että vuositasolla vaurioitten korjaamiseen menee myös miljardisotalla euroja ja kaiken kattavasti veronmaksaja sähkönkuluttaja on aina se joka sitten loppupelissä on maksajana myös tässä kuviossa

mielentilatutkimuksissa menee alan asiantuntijoiden työryhmässä kaksi kolme kuukautta ratkaisuun siitä onko potilas syyntakeinen vai ei

arvoisa rouva puhemies

tähän samaan arvioon tämä uusi laki nyt velvoittaa lääkärin milloin tahansa hän potilaan kohtaa oli potilas sitten neljän viikon hoitojaksolla psykiatrisella osastolla tai kymmenen minuutin käynnillä päivystyksessä poskionteloiden vuoksi

kuten sanoin tuossa aiemmin seurataan koko ajan tiiviisti millä tavalla kokonaisuus kehittyy

tämä sisäpenkkakysymys on iso kysymys sen takia että tällä hetkellä näissä meidän teissämme on erilaisia rakenteita ja erilaisia järjestelyjä

mielestäni hallituksen energiapoliittiset ratkaisut johtavat tiemme kohti vähäpäästöistä suomea

arvoisa herra puhemies

miulla ei oo poroja eikä miulla oo viljelystä mutta uskon tässä pienessä kainuulaisessa piässäni että pohjosen selekosilla soppii elämään niin porot pedot kuin kansalaisettin sulassa sovussa jos se järki on siellä piässä eikä kinttaan varressa niin kun monesti näissä hommissa ruukovaa olla

ilmoitusvelvollisuus aiheuttaa liian herkkää reagointia aseen hallussapidon oikeuden arviointiin koska seuraamuksien pelossa lääkäri tekee mieluummin potilaalle kielteisen kuin myönteisen päätöksen

sitä sisäpenkkaa voidaan parhaiten hyödyntää kokonaan uusissa tiealueissa ja uusissa järjestelyissä missä se kokonaissuunnittelu lähtee nollasta liikkeelle elikkä pystytään miettimään jo alkutekijöissä se että kaikki kaapelit ja sähköjohdot ovat siinä suunnitelmassa mukana

lopuksi sanoisin että mietinnössä perustuslakivaliokunnan lausunto hallituksen esityksestä otettiin erittäin hyvin ja ansiokkaasti huomioon ja tarkasteltiin myös niiden vaikutukset hen sisältöön ja siihen kokonaisuuteen

minä olen tässä kuluneen vuoden aikana monta kertaa käynyt keskusteluja nimenomaan kainuun alueen hossa irnin näljängän ja hallan paliskuntien poroisäntien ja poromiesten kanssa

mielestäni nimenomaan ilmoitusoikeus antaisi lääkärille mahdollisuuden suunnata poliisin huomiota nimenomaan niihin henkilöihin joiden käyttäytyminen on selkeästi riskialtista

mutta me koko ajan teemme liikenneviraston kanssa töitä tämän asian korjaamiseksi ihan jo senkin takia että myös tuulivoiman edistäminen edellyttää meiltä toimenpiteitä maanteiden ja rautateiden ympäristössä

liikenne ja viestintävaliokunnan mietinnön päätösehdotuksesta hallituksen esitykseen hyväksyttäviksi ehdotetut muutokset ovat erittäin tarpeellisia ja edistävät myös hallituksen esityksen tavoitteiden saavuttamista ja toteuttamista ja samoin päätösehdotuksessa valiokunnan ehdottamat kolme luettelemaani lausumaa kohdistuvat lainmuutoksen vaikutuksien seurantaan raportointiin ja tarvittaviin säädösmuutostoimiin ja ovat hyvinkin perusteltuja ottaen huomioon se että meillä on yhteinen tavoite toteuttaa ne hallituksen esityksen hyvät ajatukset

onko hallitus pohtinut mikä muu tarjoaa tuhansia työpaikkoja siellä missä esimerkiksi perinteinen massa ja paperiteollisuus ovat tulleet tiensä päähän

mielestäni vuodeosaston dementiapotilaita ei tarvitse poliisille ilmoittaa vaikka he mikäli aseen saisivatkin käsiinsä olisivat erittäin vaarallisia itselleen ja ympäristölleen

sitten olikohan vielä

kyllähän se aika murheellista kuultavaa on ollut ja tuntemus monta kertaa semmoinen että enemmän me poliittiset päättäjät tarjoamme sitä rasvattua köyttä vaihtoehdoksi kuin mitään muuta

mihin kansa tarvitsee hallitusta jolla ei ole valtaa puuttua yhtään mihinkään

kuitenkin ilmoitusvelvollisuus on yksiselitteinen

minä veikkaan että me olemme ministeri ihalaisen kanssa molemmat sen verran köyhistä lähtimistä että me tulemme molemmat pitämään huolen siitä että kuluttajan sähkönhinta ei pääse karkaamaan

mutta täytyy kiittää valiokuntaa hyvästä mietinnöstä ja hyvistä muutoksista joita lakiesitykseen on tehty

haluaisin kiittää lämpimästi erityisesti valiokuntaa puheenjohtajineen koko eduskuntaa siitä työstä jota vuosien varrella tämän lainsäädännön parissa on punnerrettu

siinä työssä varmasti olemme täysin palkein kyllä mukana vaikka ehkä se sähköverkkokuvio menee enemmän sinne ministeri vapaavuoren tontille

arvoisa puhemies

tietenkin ihan tässä näin ajatusten muodossa ja havaintoina liittyen tähän mietintöön mitä siellä kainuussa esimerkiksi tapahtuu olen törmännyt semmosseen tosiasiaan kun joskus on tuolla kankahilla kysytty että tietääkö se edustaja mikä on valtion elätti

mutta se minkä takia minä en ole päässyt tästä asiasta yli enkä ympäri juontaa juurensa siihen todellisuuteen että meillä ei ole korjattu mielenterveyspuolen resurssipulaa ei päihdehoidon ongelmia eikä resurssipulaa ja kuitenkin meillä keskitytään puhumaan siitä kuinka tämä aselainsäädäntö korjaa koko suomalaisen yhteiskunnan perimmäiset ongelmat

kukaan ei tiennyt miten meidän veronmaksajien kelan kaksi kolmasosaa sairaansijojen kautta omistama reumasairaala rimpuili taloudellisen matalaliidon partaalla

nyt on aika saattaa tämä luusta lihaksi vihdoin ja viimein

ja seurataan tarkasti mitä tulee tapahtumaan millä tavalla asiat etenevät ja onko sitten tarvetta puuttua mahdollisiin ongelmakohtiin niitä kun tahtoo yleensä aina elämän varsitiellä vastaan tulla

valitettavasti poliittisilla päätöksillä voimme joko tukea tai torjua uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvan osaamisen ja katoavien teollisten työpaikkojen korvaamisen uusilla

sydämellinen kiitos kaikki kiitoksia ministereillä ja yleiskeskustelu on päättynyt

valitettavasti lisäydinvoimaratkaisuilla on mahdollista viedä pohja kokonaan uusilta innovaatioilta samalla kun heikennetään suomen pyrkimyksiä kestävän energiatalouden saavuttamiseksi

miten se voi olla mahdollista että elinkeinopuolueeksi itseään kehuva kokoomus ei herännyt heinolan kaupungin hätään kun suuri työllistäjä rimpuili vaikeuksissa

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsitys on kaikille

en voi ymmärtää myöskään sitä ajatusta että siirtäisin oman poliittisessa toiminnassa olevan vastuuni tuolla arjen kentällä lyhyillä vastaanottokäynneillä toimiville lääkäreille tai hoitohenkilöstölle

nopeassa tahdissa valmistellun lakiehdotuksen perusteluina on vahvasti esitetty asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen ja yritystoiminnan vahvistaminen

nyt jos koskaan olisin odottanut hallitukselta linjauksia laajasta näkökulmasta niin että suomeen lähdettäisiin laatimaan vahva kansallinen strategia jossa viherkaulustyöpaikat energiantuotanto ja talouslaman sekä ilmastonmuutoksen torjuminen olisi kyetty kytkemään selkeästi yhteen

se vastuu mikä kuuluu psykiatriseen hoitoon ja päihdeongelmien hoitoon kuuluu rahoituksen ja toiminnan aktivoinnin osalta kyllä tänne suurimpien rahapussien päällä seisoville elikkä valtiovarainministeriöön ja jos me emme kykene painostamaan sitä poliittista konetta siihen suuntaan että rahat tähän toimintaan löytyvät ja riittävästi ihmisiä on hoitamassa psyykkisesti sairaita ihmisiä niin kouluissa sairaaloissa hoitokodeissa ynnä muuta

varsinkin pienituloiset niin vammaiset pitkäaikaissairaat kuin suurin osa suomalaisista kaipaisivat toimivia kunnallisia sosiaali ja terveyspalveluita palveluseteleiden sijasta tätä perusterveydenhuollon problematiikkaa kun ei palveluseteleillä tasavertaisesti koko maassa ratkaista

se on valtion elätti

sille on tullut ihan hyvä vuosipalkkio siitä että se on käynyt venäjältä rajavyöhykkeellä syömässä paikallisessa macdonaldsissa poronhoitoalueella ja palannut sitten lepäilemään sinne venäjälle

tätä sain odottaa vallan tyhjään

olipa kerran metsähallituksen talousmetsän keskellä suomussalmen vuokin kylässä muinaismuistolain mukaan suojeltu ikiaikainen vienan reitti

tästä mennäänkin siihen todelliseen asiakysymykseen elikkä silloin kun paliskunnista haetaan kiireellistä pedon poistolupaa yleensä ihan asiallisiin syihin ja perusteisiin vedoten niin jos saadaan se poistolupa niin ei saada samanaikaisesti rajavyöhykelupaa tai moottoriajoneuvon käyttölupaa jolloin käy äkkiä niin että se vilkas luonnonelikko sitten palaa sinne rajavyöhykkeelle ja poisto jää suorittamatta ja lupa käyttämättä

tässä lakiehdotuksessa kunnille tarjotaan valtuudet päättää sekä palvelusetelin käyttöönotosta että myös setelin arvosta

mitä tässä nyt tämän päivän osalta olen keskustelua kuunnellut edustajakollega mustajärvi esitti erittäin järkevää lausumaa ja toivoisinkin että eduskunta hyväksyisi sen koska ei monellakaan perukan ja syrjäseudun nuorella ole ylimääräisiä euroja maksaa moninkertaisia lupakäytäntöjä mutta ilmeisesti nämä eduskunnan näkövinkkelistä tuntuvat pieniltä rahoilta

kunnille annettaisiin siis yhä enemmän harkintavaltaa ja kasvatettaisiin kansalaisten eriarvoisuutta asuinkunnan perusteella vaikka valtion ylimmät viranomaiset jo aiempina vuosina ovat kiinnittäneet huomiota tähän sosiaalilainsäädäntömme soveltamisen ongelmaan

köyhällä ei ole varaa uuteen autoon joka tarvittaisiin toteuttamaan tämä vähäpäästöisten autojen käyttöönoton kannustaminen

pitääkö metsähallituksen kerätä rahoituksensa esimerkiksi pallas ylläs kansallispuiston retkeilyreitistöjen uusimiseen mahdollisesti kainuusta tekemällä se niin että hakataan sukeaksi muinaismuistolain turvaamat alueet jättämättä minkäänlaisia suojavyöhykkeitä huom

oli jo keskitetty vaikeahoitoisen reuman hoitaminen huippuyksikköön reuman sairaalaan

ei se ainakaan vähennä sitä negatiivista suhtautumista petojen tekemiin vahinkoihin päinvastoin

se ei ota elimistössä jonotusnumeroa ja odottele siellä tulehdusten jyllätessä ja usein tuhotessa nopeastikin kudoksia ja aiheuttaen elinikäisiä vaurioita

toivoisin järjen kasvua enkä ainakaan näillä tiedoilla ja taidoilla ja tällä järjellä pysty hyväksymään tätä lakiesitystä

yllättävää kyllä poroisäntien ja poromiesten kanssa käydyissä keskusteluissa paljastuu hyvin usein se tosiasia että harva heistä on mikään petovihaaja tuskin kukaan

oltiin vailla kahtakymmentä metriä ja onko tämä se hallituksen ympäristöllinen linja millä metsähallitus näitä asioita hoitaa niin kainuussa kuin lapissa

työllisyyskysymyksissä haluan kiinnittää huomiota siihen että täällä on hehkuttu liekeissä siitä kuinka työttömyys on saatu pidettyä kurissa

arvoisa puhemies

laitetaanko niillä alueilla kansalaisten hampaat naulaan joissa ei ole palveluntuottajia hammashuollossa ei yksityisellä eikä kunnallisella puolella

päinvastoin ovat valtavan mielellään tekemässä yhteistyötä ja haluavat säilyttää luonnonarvoja mutta järki pitää siinäkin hommassa olla mukana

suurta katkeruutta tietysti alueella on aiheuttanut sekin että siinä missä susi ja karhu usein napsivat koko pororupin naamariinsa ja nauttivat sen yhen elikon siinä kerrallansa ilveksellä näyttää olevan vähän semmoinen ikävä tapa että se ei tapakaan näläkäänsä vaan se tappaa lystikseen ja reppii persuukset auki ahmii parhaat paistit ja jättää sitten jäläköset siihen

arvoisa puhemies

laitetaanko niillä alueilla kansalaisten postilaatikkoon arkkuraha joilla ei ole palveluntuottajia terveydenhuollon toimialalla ei yksityisellä eikä julkisella puolella

mihin unohtui kansalaisten tasavertaisuus asuinpaikasta riippumatta tuloluokasta riippumatta saatavat tasavertaiset palvelut

arvoisa puhemies

pätkä ja silpputöitä ei yritetä yhdistääkään niin että kansalaisilla olisi toimiva sosiaaliturva ja mahdollisuus aidosti vastaanottaa lyhytaikaisia töitä

jälleen kerran sairaat ihmiset ovat yhteiskunnan pelinappuloita

pulliaista joka vastasi ihmettelyyni ja kyselyyni jo viitaten näihin toimiin mitä ranskalaiset ovat tehneet tämän hävitettävän etanolinsa kanssa

kuluja syntyy